perheiden ja omaisten kyky kantaa vastuuta lähimmäisistään on aiempaa tärkeämpää kun väestö ikääntyy ja kotona asuminen avopalveluiden tuella lisääntyy

näin säästetään myös valtion kustannuksia jotka aiheutuvat kalliimmista erikoissairaanhoidon palveluista sosiaalimenoista ja saamatta jääneistä verotuloista

negatiivisia tarkistuksia ei pitäisi toteuttaa kansaneläke ja kuluttajahintaindeksiin sidottujen etuuksien kohdalla

mitä paremmin me huolehdimme omaishoitajista sitä paremmin me huolehdimme myös hoidettavien eli iäkkäiden vammaisten ja sairaiden ihmisten hoidosta ja elämänlaadusta

rehula näkee epäselvyyden tässä asiassa

sitten ed

haluan antaa tukeni ministeri gustafssonille ja hämmästelen tätä toisen asteen koulutuksen pelkoa että pelätään lukiokoulutuksen tai ammatillisen koulutuksen yhteistyön muotoja tai niitä asioita ja visioita mitä ministeri äsken toi esille

tuen tarve voi syntyä jos henkilö hoitaa omaistaan tai läheistään jatkuvasti tai päivittäin sen sijaan että tämä olisi laajemmin muiden sosiaalipalveluiden asiakkaana

minun mielestäni sen pitää olla näin

tuen tarve voi syntyä myös esimerkiksi hoitajan toimintakyvyn heikkenemisestä esimerkiksi puoliso omaishoitajat työn ja hoivan yhteensovittamisen vaikutuksista työssä käyvät omaishoitajat hoidettavan tilanmuutoksista levon puutteesta sairauksista mielenterveysongelmista päihdeongelmista tai tietojen ja taitojen puutteesta

samaan aikaan hallitus nostaa asiakasmaksuja ja leikkaa lääke ja matkakorvauksia heikentää palveluitten laatua ja tekee merkittävän huononnuksen eläkkeensaajien asumisen tukeen

on selvää että lukiokoulutuksella on selkeä rooli ja ammatillisella koulutuksella on selkeä rooli mutta kun me puhumme koko duaalimallin kaaviosta niin on äärettömän tärkeätä että ammatilliseen koulutukseen vahvistetaan yleissivistäviä opintoja

elikkä ed

rehula kysyi sitä kannatammeko me sitä että opiskelijat käyvät työelämässä ja saavat työtuloa

raportissa esitettiin että opiskelijoiden terveydenhuoltopalvelujen saatavuus varmistetaan ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhuolto järjestetään nimenomaan yths mallin pohjalta

minun näkemykseni ja meidän näkemyksemme on se että opintotuen pitää olla lähtökohtana ja työtulon rajan pitää olla siinä kuten tälläkin hetkellä

silloin se mahdollistaa myös sen duaalimallin periaatteen että myös ammatillisen koulutuksen kautta voi olla väylä korkeakouluyliopistoon ja väitellä vaikka tulevaisuudessa tohtoriksi

arvoisa puhemies

on erittäin tärkeää että nämä tuen tarpeet nyt määritellään laissa ja omaisistaan ja läheisistään hoitovastuuta kantavat saavat niiden perusteella oikeuden tarvittaviin sosiaalipalveluihin

ihan lopuksi

ministeri kiuru pohti äsken miten ythsn tarjoamia terveydenhuoltopalveluita ammattikorkeakouluopiskelijoille tulisi tarjota jatkossa

tämä pitää myös itävaltaa jota opinnot etenevät sen mukaisesti kuten tavoitellaan opintopisteet pitää sitoa opintotuen ja edellytykseksi sekä opintotuki jää opintojen etenemiseen

ensinnäkin yliopisto opiskelijoitten osalta

mutta ei ole pahaksi myöskään se että lukiolaiset voivat saada myös kokemuksia erilaisista työelämän ja ammatillisten alueitten toiminnoista ja sitä kautta me tuemme tätä elämänvaihetta nuorten elämässä ja niitä vaihtoehtoja

heidän täytyy suorittaa hyväksytysti sosiaalityön aineopinnot sekä käytännön harjoittelu

esimerkiksi tältä osin ammattikorkeakoulun opinnoissa oli me ohjaamme tai ammattikorkeakouluopinnoissa tämä tilanne on erilainen

näen että korkeakouluopiskelijoille tulee tarjota yhtenäinen vaikuttava terveydenhuolto nimenomaan yths muotoisena

tämä ei ole vaara duaalimallille

tavoitteena on kuten kaikki tiedämme parantaa työllisyyttä ja luoda uusia työpaikkoja

rehula kysyi myös mikä on meidän aito tahtomme perusturvaan

jat kossa voimme pohtia mihin se sitten siirtyy siirtyykö se mahdollisesti osaksi sote toimintaa vai säilyykö se itsenäisenä mutta näen että sitä pitää kehittää vahvasti yhtenäisenä

hallitus helpottaa nyt monella tapaa yritysten tilannetta työllistämisessä mikä sinällään on hyvä asia

totta kai meidän tavoitteenamme pitää olla se että ensisijaisia etuuksia parannetaan perustoimeentulo turvataan pitää toimeentulotukiriippuvuus joka tällä hetkellä ja yhä enemmän on eri puolella ja lainsäädäntöä kehitetään yhä enemmän siihen suuntaan että terä riippuvuutta lisätään pikemmin toimeentulotukiriippuvuutta vähennetään

kun henkilö lähtee jatkamaan lastentarhanopettajan pätevyydestä ylempään ammattikorkeakouluun hän lähtee jatkamaan opintojaan esimerkiksi johtamiseen esimerkiksi päiväkodin johtajaksi

jokainen nuori sekä hänen terveytensä ja opiskelunsa tukeminen on yhtä tärkeä riippumatta siitä missä hän asuu tai millä koulutusalalla tai asteella hän opiskelee

se mikä tässä on ongelmallista on se että nyt hallitus asettaa työnantajat eriarvoiseen asemaan sillä tämä alennus koskee vain yksityisiä yrityksiä mutta ei julkista sektoria lainkaan

käytännössä voi olla tilanne että hänellä ei ole näitä tarvittavia sosiaalityön aineopintoja minkä seurauksena tilanne voi olla sellainen että esimerkiksi lastensuojelussa voi olla ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut henkilö jolla ei ole minkäänlaista kokemusta eikä koulutusta lastensuojelusta

tämä muistuttaa hyvin pitkälle kela maksun poistoa mutta silloin tämä alennus kohdennettiin kaikille työnantajille eikä pelkästään yksityiselle sektorille

asko seljavaara toi omana kantanaan hän sitä

arvoisa herra puhemies

näin on

arvoisa pääministeri kysyisin nyt teiltä niitä perusteluita ja perusteita minkä takia te asetatte työnantajat eriarvoiseen asemaan

minkä takia julkista sektoria kohdellaan eri tavalla kuin yksityistä sektoria

yleissopisi usan ahkeruus työsarkaa pysyville nyt on esitetty

olen sitten tätä kautta jäänyt pohtimaan olisiko hallituksella joitakin toimintamalleja joilla voitaisiin kannustaa niitä äitejä jotka jäävät nyt tästä syystä muun muassa kotihoidon tuelle koska vaihtoehtona on työttömyys tai sitten kotihoidon tuki ja se on monesti hyväksytympää jäädä kotihoidon tuelle kuin työttömäksi

kysyisin nyt kun meillä on sekä peruspalveluministeri että sivistyspalveluministeri täällä paikalla teiltä molemmilta

sitä voidaan arvioida pitäisikö sitä tulevaisuudessa vähän korottaa mutta joka tapauksessa minusta se on tällä hetkellä sen suuruinen että esimerkiksi kun pohdimme sairauspäivärahan määrittymistä niin niin että on määräytymistä ansaintaraja ei millään tavalla ole liian korkea

mitenkä näette voisimmeko me kehittää niille äideille ja miksei myös isille jotka ovat perheellisiä ja vailla minkäänlaista perustutkintoa erilaisia kannustimia jotka toisivat myös aidon vaihtoehdon kotihoidon tuelle sekä sitten antaisivat heille mahdollisuuden kannusteen kouluttautua ensimmäiseen tutkintoon johtavaan koulutukseen

aivan kuten omassa puheenvuorossani aikaisemmin jo totesin meidän vastalauseemmehan painottuu nimenomaan tähän toimenpideohjelmaan hallituksen toimenpideohjelmaan jossa käsitellään tämän sijaispykälän väljentämistä

ja kun me emme ole valiokunnassa kuulleet yhtä ainuttakaan asiantuntijaa joka käsittelisi tätä toimenpideohjelmaa niin meidän mielestämme ei ole oikein se että tätä asiaa lähdetään kiirehtimään koska meillä ei ole tästä sisällöstä minkäänlaista tietoa

siinä mielessä en näe että opiskelun yhteydessä tehtävä työ haittaisi opiskelua vaan päinvastoin näen sen että sopivassa suhteessa opiskelu ja työ tukevat pikemminkin opiskelun tavoitteita ja motivaatiota tulevaisuuteen

yksi olennainen osa hallituksen lupausta työmarkkinaosapuolille oli että mikäli ratkaisu saadaan riittävän kattavaksi palkansaajien ansiotuloverotusta kevennetään

yleiskeskustelu päättyi

kuten ed

virtasella varmaan meillä kaikilla on erilaisia kokemuksia niin jäätelökioskista kuin hevostallista tai ravintolasta tai kaupasta ja kaikki se työkokemus jota opiskelun aikana on tullut on varmasti tukenut myös opiskelua ja valmistumista sekä sitten tulevaisuudessa siirtymistä työelämään

lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi

täällä on vähemmän puhuttu kuitenkin ihmisten terveydentilasta joka on myös hyvin merkittävä edellytys sille että ihmiset viihtyvät ja jaksavat työelämässä

ihmisen mahdollisuus huolehtia omasta terveydestään ja jäädä siten eläkkeelle myös entistä myöhemmin on valitettavasti tänä päivänä entistä vaikeampaa koska ihmisten on vaikea päästä terveyskeskuksiin ja palveluitten piiriin ja sitä kautta huolehtia omasta terveydestään

tästä syystä eläköitymiskeskustelussa pitäisikin puhua koko elämänkaareen liittyvästä terveydenhuollosta joka alkaa jo neuvolasta ja kouluterveydenhuollosta

arvoisa puhemies